arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hyvin tärkeää että kehitysyhteistyön prioriteetteja aika ajoin mietitään ja ennen kaikkea se on hyvin tärkeää että sitten kun prioriteetit on valittu pitkäjänteisesti määrätietoisesti aika sitkeästikin ajoittain tehdään työtä myöskin niiden saavuttamiseksi

suomen tulee edelleen olla mukana omimmassa arvoyhteisössämme rakentamassa rauhaa vakautta turvallisuutta ja hyvinvointia euroopassa ja maailmalla

ihan niin kuin ministerikin tuossa mainitsi muun muassa tämän koulutuksen niin helposti sitten vuosien varrella kuitenkin käy niin että tapahtuu erilaista lipsumista

minusta on erinomaista että valiokunta on omassa mietinnössään tuonut esille sen että kehitysyhteistyön perusluonteeseen ja olemukseen kuuluu se että sitä ei tehdä ruotsin kaltaisissa maissa vaan sitä tehdään maissa joissa koko siihen yhteistyötoimintaan liittyy merkittäviä riskejä

menneillä saavutuksilla ei ylitetä tulevaisuuden esteitä ja siksi unioni tarvitsee toiminnassaan jatkuvasti arkijärkistä ravistelua ja kyseenalaistusta

keskustan eduskuntaryhmä haluaa olla tässä työssä mukana

tärkeää on että ennen kuin ryhtyy omalla tontilla toimenpiteisiin kannattaa joko kääntyä tämmöisen neuvojan puoleen tai asiantuntevan suunnittelijan puoleen ja katsoa yhdessä laitevalmistajista riippumattoman tahon kanssa mitä täällä meidän tontillamme kannattaisi tehdä

muu ympäristöpolitiikka jää sitten tänne elyyn tai ellyyn siis elinkeino ja ympäristökeskusten piiriin

myös se on pidettävä mielessä että kun pitkän aikavälin tähtäimessä on se että apuriippuvuudesta päästäisiin irti niin se silloin edellyttää myöskin sellaisia yhteistyön toimintamalleja jotka luovat pohjaa sille omalle selviytymiselle

suomen ja euroopan unionin tavoitteena on että päästään näillä keskeisillä neuvottelualoilla kuitenkin ottamaan askeleita eteenpäin

minusta ei lähtökohtaisesti ole huono asia jos aluetasolla varhaisemmassa vaiheessa kun suunnitellaan elinkeinopolitiikkaa otetaan ympäristönäkökulmat huomioon ja toisinpäin ei ole lähtökohtaisesti huono asia jos ympäristöpolitiikassa otetaan elinkeinonäkökulmiakin huomioon

ja jos maailman tappiin asti vain esimerkiksi yksittäisinä hankkeina jotka me menemme sinne alusta loppuun asti tekemään viedään sitä työtä eteenpäin niin se ei silloin mahdollista sitä päivää että voidaan jonain päivänä vetäytyä ja kuitenkin sitten homma siellä toimii

sopeutumisen rahoituksessa toimien mitattavuudessa päästövähennyksissä ja tietysti siinä mikä on eniten valmis päätöksentekoa varten eli redd mekanismissa

esimerkiksi nämä verotuksen kaltaiset uudet aloitteet ovat juuri niitä jotka mahdollistavat myöskin sen oman selviytymisen jonka täytyy olla sekä kehitysyhteistyökumppanimaan että meidän tavoite

kyllä tässä yhteenliittymässä on myös positiivisia elementtejä olemassa

ennen kaikkea on tärkeää että kööpenhaminan poliittisen sitoumuksen pohjalta otetaan askeleita eteenpäin ja vältetään neuvottelujärjestelmään kenties erittäin haitallisesti vaikuttavien kaikenlaisten taka askeleiden ottaminen

siinä mielessä pitää suhtautua siihen markkinoijien panostukseen aika rauhallisesti ja ottaa asioista myös muuta kautta ja ehkä ennen kaikkea muuta se tämä kysymys on nyt jo kautta selvää

me olemme hallitusohjelman mukaisesti tätä hanketta nyt valmistelleet tai suomen ympäristökeskus on sitä käytännön työtä tehnyt nyt jo pidemmän aikaa mutta meillä on ollut siltä osin ongelmia että se sijainti ja se paikka johon olimme sitä ajatelleet ei olekaan nyt toimiva vaihtoehto ja tällä hetkellä neuvotteluissa ollut konsepti on kustannusvaikutukseltaan suurempi kuin mihin me olemme varautuneet ja sen takia tässä on nyt vielä viivästystä mukana

pääministeri ilmeisesti teidän itsenne mielestä tämä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan linja on kirkas ja selkeä mutta tässä keskustelussa käy ilmi että jo tässä salissa on syntynyt hämmennystä siitä että te toistuvasti puhutte sekä kotimaassa että ulkomailla aivan eri tavalla kuin mitä hallitusohjelmassa lukee ja se on omiaan hämmentämään suomen linjan selkeyttä myös siellä ulkomailla

on hyvin tärkeää tässä huomioida että vaikka viime talvena suomessakin koettiin erittäin kylmä talvi niin pohjoisella pallonpuoliskolla kuitenkin tuo talvikausikin oli poikkeuksellisen lämmin

eikä nytkään pidä hairahtua kun meillä on lumi maassa ajattelemaan että ilmastonmuutos on jotenkin peruttu vaan kyllä tieteellinen näyttö siitä että lämpeneminen tapahtuu ja että ihmisen toiminnalla on siinä keskeinen merkitys on edelleen vahva

on kuitenkin syytä todeta että tämä öljyntorjuntakeskuksen viivästyminen ei millään tavalla ole heikentänyt meidän öljyntorjuntavalmiutta että suomen ympäristökeskuksen piirissä tätä koordinaatio ja myös koulutustyötä tehdään

liittyen vielä tähän itämeren alueen yhteistyöhön niin siinä on hyvä muistaa että alueelliset pelastuslaitokset tekevät omien kollegojensa kanssa myöskin kansainvälistä yhteistyötä käytännön pelastustyön onnistumiseksi jos jotain sattuu

ymmärrättekö te että täällä salissa tai muiden ihmisten silmissä voi syntyä tällaista epätietoisuutta ja epäselkeyttä suomen hallituksen linjasta ja onko teillä aikomustakaan millään tavalla muuttaa omaa lausuntotoimintaanne sen eteen että suomen linja kirkastuisi muillekin kuin vain teille itsellenne

arvoisa puhemies

meillä on kyllä lisääntyvässä määrin yhteistyötä mmmn kanssa ja niin pitää ollakin mutta näillä on kuitenkin selvästi omat profiilit ja uskon että pitkällä aikajuoksulla on myöskin

kun mainitsitte että joillekin on suorastaan viholliskuva tämä ympäristöhallinto niin kehotan kyllä niitä tahoja tutustumaan siihen paremmin että tämmöiset vihollisuudet pääsisivät kaikkoamaan

olen ed

tämä rahoitus ja ehkä erityisesti nyt cancunissa lyhyen aikavälin rahoitus ja sen osoittaminen että me olemme tosissamme niiden sitoumusten kanssa joita kööpenhaminassa tehtiin on luottamuksen kannalta aivan avainasemassa koska kyllä tässä neuvottelussa on nyt aika paljon siitä keskinäisestä luottamuksestakin kysymys voivatko meidän kehitysyhteistyöpartnerimme ja kehitysmaakumppanimme luottaa siihen että sen mitä me sanomme me myös pidämme

tiusasen kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että tämä ajankohtainen talouskriisi ei missään tapauksessa saa vähentää meidän ilmastopoliittisten tavoitteiden kunnianhimon tasoa

sen takia olen pitänyt tiukasti kiinni tässä uudistuksessa siitä että meillä substanssiministeriönä pitää olla mahdollisuus edelleen ohjata sitä kuinka paljon meillä on väkeä missäkin

mutta toistan vielä sen että ei laaja alainen katsantokanta ja hallinnonalojen välinen lisääntyvä yhteistyö lähtökohtaisesti ole huono asia vaan se on hyvä asia

suomi on samalla tavalla kuin kaikki muutkin itämeren rantavaltiot sitoutunut siihen että me helcomin toimintaohjelman puitteissa pystymme vähentämään omaa ravinnekuormitustamme

yhdessä maa ja metsätalousministeriön kanssa ja varmasti ministeri anttila voi sitä tarkemmin kommentoida etsimme siihen nyt kyllä hartiavoimin keinoja konkreettisia keinoja esimerkiksi sen osalta että maatalouden ympäristötukea voidaan tuntuvasti tehokkaammin kohdentaa vesiensuojelutoimenpiteisiin kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu

arvoisa puhemies

tästä teemasta on keskusteltu jo vuosien ajan ja keskusteltu aika paljon koska se tuntuu olevan sellainen kysymys joka kiusaa ihmisiä ja toimijoita eri puolilla

tällä hetkellä odotamme kovasti millä tavalla ja milloin konkretisoituu yhdysvaltain uuden hallinnon entistä myönteisempi ilmastoon suhtautuminen milloin se muuttuu numeroiksi ja sitten tietysti erittäin ratkaisevaa on se mitä tekee kiina

me olemme hallinnon sisälläkin pyrkineet monenlaisilla yhteistyöjärjestelyillä lisäämään sitä että olisi mahdollisimman yhtenäiset tavat soveltaa niitä säädöksiä joita muun muassa tästä talosta on annettu

mutta kyllä euroopan unioni on edelleen maailman johtava teollisuusmaiden yhteenliittymä ilmastopolitiikassa koska kukaan muu ei ole vielä lyönyt tämmöisiä lukuja pöytään kuin unioni on

on kuitenkin hirveän tärkeää muistaa että hyvin usein vaikka kaksi tapausta näyttäisi identtisiltä kuitenkin siihen paikkaankin sidotut asiat ovat yleensä sitten jossakin määrin erilaisia ja sen vuoksi kahta täysin samanlaista tapausta ei ole olemassakaan

arvoisa puhemies

euroopan unionin päätöslauselmat puhuvat summiteista huippukokouksista pidättäytymisestä tietyllä aikajänteellä ja talouskomission kokous ei ole valtion tai hallitusten päämiesten kokous

pääministeri te korostatte arkisten asioiden hoitoa ja talouskomissiossa ratkotaan nimenomaan suomen talouden kannalta yritysten toimintaympäristön kannalta arkisia käytännön asioita

arvoisa puhemies

tämä suomalainen innovaatio jota pääministeri tässä kuvasi on pilottina kokeilussa tällä hetkellä ainakin joillakin nesteen tankkereilla

meillähän on ympäristönsuojelulainsäädännön ensimmäisen asteen uudistus jo toteutettu sillä tavalla että tietyille toiminnoille jotka ovat olleet luvan piirissä kun ne ovat tämmöisiä standardisoituja asetustasolla määrätään ne ympäristövaatimukset jolloin saatetaan päästä pienivaikutuksisissa toiminnoissa kokonaan lupakäytännöistä eroon

ei siellä yritetä hakea suomelle tästä kriisitilanteesta mitään etua vaan yritetään juuri hoitaa niitä arkipäivän asioita joista te paperilla olette tänäänkin kirjoittanut mutta käytännön tasolla kuitenkin sitten nämä palaverit perutaan

tiusasen kanssa voi olla samaa mieltä siitä että on totta että jo vanhat säädökset olisivat mahdollistaneet hyvin monenlaista joustoa ja järjenkäyttöä ja ehkä sen takia sitten ei niin pikaisesti nähty tarvetta uudistuksiin

myös ympäristöministeriö on ja itse henkilökohtaisesti olen yhdessä yksityisen sektorin kanssa osallistunut siihen että suuriin öljynkuljettajiin itämeren alueella ollaan suoraan yhteydessä ja pyritään näille suurille tankkeriomistajille ja öljynkuljettajille markkinoimaan tätä ajatusta koska se olisi tuntuva lisä tähän ennaltaehkäisyn tasoon

onko niin että teidän mielestänne pääministeri tähän aikaan suomen taloudellisten intressien valvominen ei sovi koska tämä kokous on peruutettu

sitten tietysti kysymys on viime kädessä aika paljon myöskin resurssiasioista siitä minkä verran meillä on ihmisiä aveissa aluehallintovirastoissa ympäri maata käsittelemässä näitä asioita ja myös siitä miten hyvin luvanhakijat perehtyvät jo hakuprosessissa siihen minkälaisia edellytyksiä pitää täyttää koska usein prosesseja viivyttää myös se tosiasia että hakemukset on jossakin määrin vaillinaisesti tehty

ja olisin kysynyt sitä että kun te näin teoreettisella pohjalla kuitenkin voimakkaasti puhutte vuoropuhelusta ja puhutte arkisten käytännön asioiden hoitamisesta niin millä tavalla hallitus aikoo turvata näiden suomen talouden kannalta tärkeitten asioiden hoidon myös tässä poikkeustilanteessa

kysymys on vähän samanlaisesta järjestelmästä kuin lentoliikenteessä on kun sitä ohjataan maasta että kaikki kulkevat oikealla reitillä

te kritisoitte näiden säädösten vaikeaselkoisuutta mutta itsekin myönnätte että kysymys on kiinteistökohtaisista ratkaisuista

te kritisoitte eduskuntaa hosumisesta lainsäädännön kanssa mutta kritisoitte myös sitä että näiden säädösten uudistaminen on vienyt aivan liian kauan

tämä kysymys on loppuunkäsitelty sillä seuraavaan kysymykseen ja järvinen ne

ihan niin kuin kysyjä mainitsikin juuri sen takia että tämä on ongelmaltaan tämän mittaluokan ongelma olemme lanseeranneet nämä kosteus ja hometalkoot joiden kautta pyritään sitten entistä parempiin ja tehokkaampiin toimenpiteisiin ainakin uusien vaurioitten syntymisen osalta ja vanhojen korjauksen osalta

nyt meillä edustajilla olisi hyvä mahdollisuus satsata ja panostaa siihen että kansalaisille saadaan oikea tieto läpi siitä mitä nämä säädökset tarkoittavat ja mitä eivät

niin kuin mainitsitte esimerkiksi tämän koulutuksen osalta on ihan eri asia se uuden rakentaminen kuin vanhan peruskorjaus ja sen takia vanhan korjaukseen pitää myös koulutusta suunnata entistä enemmän

kun eduskuntakäsittelyssäkin on paljon puhuttu kohtuudesta jota myöskin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi täällä korosti niin nyt kohtuullista olisi että uskallamme puolustaa yhdessä tekemiämme ratkaisuja

parhaillaan on valmistelussa energiatehokkuusmääräysten edelleenkiristäminen ja tämä on tietysti yksi aivan keskeinen elementti siinä ja tiedän että siitä on esitetty huolia ettei sitten vaan aiheuteta tätä pulloefektiä näissä taloissa että kun energiatehokkuus menee eteenpäin niin myöskin kosteusongelmat sitten tiivistyvät

se että rahat olisivat menneet viemäriin on kyllä liioiteltu kuvaus tästä tilanteesta

arvoisa puhemies

on erittäin perusteltua että vaikka selontekoja sinänsä vaalikaudella annetaan monta niin tulevaisuusselontekoja vain yksi ja tällä vaalikaudella se koskee nyt sitten pitkän aikavälin ilmasto ja energiapolitiikkaa

tietenkin olisi erittäin hyvä ja myönteinen asia että nekin laitevalmistajat joilla ei tähän mennessä ole tätä testausta suoritettuna nyt ryhtyisivät sitten tämän testin suomen ympäristökeskukselta ottamaan

tämä työ on vielä kesken mutta siinä tietysti tärkeimpiä asioita on se että norpan suojelutoimenpiteissä on kysymys hyvin laajasta skaalasta erilaisia toimenpiteitä

tässä on muutama suora kysymys tullut minulle tässä vaiheessa vaikka ajattelin että vastaan vähän perusteellisemmin sitten kun on menty puhujalistaa eteenpäin

niin kuin tässä keskustelussa on jo käynyt ilmi tämä teema on erityisen perusteltu juuri sen vuoksi että pahimmillaan ilmastonmuutoksella on kohtuullisen lyhyellä aikavälillä sekä ihmiskunnan asumisolosuhteille aika dramaattisia vaikutuksia että tietenkin myöskin kohtalokkaita vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle

sinänsähän pitää muistaa että jätevesien puhdistuksessa on runsaasti erilaisia teknisiä vaihtoehtoja millä tavalla puhdistus voidaan toteuttaa ja siinä tarkastelussa tämä nyt puheena oleva asia pienpuhdistamoista on vain yksi vaihtoehto

ensinnäkin rakennuspuolella todella näiden energiatehokkuusmääräysten lisäksi on varsinkin pidemmällä aikavälillä tärkeää katsoa myöskin rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä

nämä kalastukseen liittyvät rajoitukset ovat tietenkin tärkeimmästä päästä mutta sitten on katsottava sitä että riittävästi esimerkiksi norpan pesimäalueita on suojelun piirissä millaista liikkumista siellä tapahtuu pesinnän aikana ja onko siitä häiriötä norpalle ja muita tämänkaltaisia kysymyksiä

potentiaaliset riskit ilmastonmuutoksen edetessä ovat niin suuria että toimenpiteisiin kannattaa myös taloudellisessa mielessä ryhtyä ja niihin kannattaa ryhtyä nopeasti

jätevesiasetuksessa on hyvin tärkeää ensinnäkin siirtymäajan mahdollisuus on kiinteistökohtainen että kunnat tässä määrittelevät ne alueet joilla vähempi puhdistusteho riittää ja sitten että yhteistyössä kuntien kanssa katsotaan kun siirtymäaika lähenee loppuaan minkälaisin ehdoin pääsee lisäsiirtymäajan piiriin

toinen tämän strategiatyöryhmän tärkeä ote ja ulottuvuus on myöskin se että siinä on laajasti erilaisia tahoja myös paikallisia tahoja mukana elikkä sekin edesauttaa sitä että me pyrimme mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä löytämään mahdollisimman tehokkaat toimenpiteet norpan pitkäjänteiseksi suojeluksi

me olemme pyrkineet siihen että kun vuosittain ympäristökeskukset käyvät tulosneuvotteluja kuntien kanssa niin tänä syksynä tämän ainakin olisi pitänyt olla yksi prioriteettikysymyksistä juuri sen vuoksi että kunnat olisivat paitsi tietoisia myös halukkaita ja aktiivisia toimimaan siltä osin kuin vastuu kunnilla näissä on

minä olen vuosien mittaan törmännyt lukuisia kertoja siihen kysymykseen että eikö voitaisi ulkomaita auttaa sen jälkeen kun meillä ovat kotimaan asiat kunnossa

minä kysyn vain rakkaat kollegat kuinka moni tässä salissa uskoo että sellainen päivä tulisi että todellakin meillä olisi semmoinen yhteisymmärrys että nyt on oma mökki kunnossa nyt voidaan auttaa

eli on hyvin tärkeää mahdollisimman pian kartoittaa minne kannattaa tehdä yhteisiä järjestelmiä minne tehdään suunnitelmia siirtoviemäreistä jotta kiinteistönomistajat eivät tekisi ensin kiinteistökohtaista investointia ja sitten kohta tulisi yhteinen viemäri siihen päälle

meillä ei ole mitään syytä panna silmiä kiinni ja käsiä taskuun ja hyväksyä sitä että kymmenettuhannet lapset tai ainakin tuhannet lapset näissä köyhissä maissa kuolevat joka päivä nälkään ja sellaisiin sairauksiin jotka ovat täysin hoidettavissa olevia asioita

sen takia meidän täytyy pystyä katsomaan myöskin ajankohtaisen tilanteen ja myöskin meidän omien kotimaidemme rajojen yli ja pyrkiä vastaamaan siihen inhimilliseen hätään joka eri puolilla maailmaa niin kärjekkäänä tulee vastaan

itse asiassa meillä on ollut niin että aran kautta kun tuetaan näitä kiinteistökohtaisia niin tulorajat ovat olleet niin alhaalla että on aika paljon jäänyt rahaa käyttämättä

no toisaalta nyt meillä on myönteisiä edistysaskeleita kun viime joulukuussa cancunin ilmastokokouksessa onnistuttiin löytämään yhteisymmärrys yhteisymmärrys joka on merkittävä kahdella tavalla

nyt pyrimme kyllä aktiivisemmin siihen että kotitalousvähennystä hyödynnetään ja että korkeammilla tulorajoilla pystytään myöskin näitä tukimuotoja hyödyntämään

se palautti luottamuksen ykn ilmastosopimusneuvottelujärjestelmään ja toisaalta tuo yhteisymmärrys sisältää merkittävän määrän tärkeitä ilmastopoliittisia elementtejä rahaston perustamisen metsäkadon torjunnan vähennystoimenpiteet ja myös kansainvälisen arvioinnin

olen hartiavoimin koettanut tätä oikeaa tietoa jakaa jonka olennainen asia on siis se että asetus ja säädökset määrittävät vain puhdistustehon

ilmastorahoitukseen liittyen haarukka on vielä erittäin laaja minkälaisista summista tulee olemaan kysymys kymmenistä tai sadoista miljoonista myös julkisen budjettitalouden kautta

samoin on täysin auki minkä hallinnonalan kautta tämä tulee sen vuoksi että neuvottelujen täysin kesken oleva kysymys on tapahtuuko se ykn nykyisten ympäristörahastojen kautta vai luodaanko ilmastorahoitukseen joitakin uusia rahoitusmekanismeja

ei pidä tässä vaiheessa vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä yhdestä testistä koska nämä ovat biologisia prosesseja ja jos ne käynnistetään talvella niin on jo odotusarvo että vie oman aikansa että se prosessi toimii niin että paras mahdollinen puhdistusteho siinä saavutetaan

suomea voi monella tavalla pitää ilmastopolitiikan edelläkävijänä ja sekä tulevaisuusselonteon että valiokunnan siihen antaman mietinnönkin sisällössä painottuu se tarve ja tahtotila että edelläkävijöitä me haluamme olla jatkossakin

tämä merkintä mihin kysyjäkin viittasi luultavimmin on siis tämä ce testausmerkintä ja olisikin tärkeää että kun ryhdytään näihin töihin niin asiantuntevalla suunnittelijalla pitää olla käytössään tämä ce testausraportti jonka perusteella suunnittelija pystyy arvioimaan minkälainen pömpeli sopisi juuri tälle kiinteistölle

jos tarvitaan pienpuhdistamo tai sitten jos on maaperäkäsittely niin se on usein erittäin hyvä vaihtoehto myös

me olemme tätä metsähallituksen organisaatiouudistusta hyvin tiiviissä yhteistyössä maa ja metsätalousministeri anttilan kanssa tässä rakentaneet ja minä uskon lujasti että me pystymme löytämään kyllä sellaisen toimintamallin jossa sekä nämä luonnonsuojelunäkökohdat että sitten laaja alainen valtion maa ja metsäomaisuuden virkistyskäyttö pystytään turvaamaan

sivumennen on sanottava että esimerkiksi euroopan komissio nyt vasta parhaillaan laatii ensimmäistä polkua euroopan unionin tasolla tähän samaan vuosilukuun tähdäten

omalta osaltani olen jonkun verran vuoropuhelua meidän tärkeiden sidosryhmiemme kanssa jo käynyt mutta on huomionarvoista että tämä valmistelu on sillä tavalla vielä auki ja keskeiset palikat levällään että meillä ei ole vielä ehdotusta tai esitystä jonka voisi panna lausuntokierrokselle mutta toki niin kuin normaaliin lainvalmisteluun kuuluu aikanaan sitten myöskin laajat lausuntokierrokset käydään

erittäin merkittävä päästöjen vähentäminen on mahdollista mutta sen mahdollistaminen edellyttää konkreettisia päämäärätietoisia poliittisia päätöksiä jo tänään

pitkän aikavälin selonteko luo varmasti myös toimintaympäristöön ennakoitavuutta niin kuin valiokuntakin korosti

se antaa selvän poliittisen viestin siitä että suomi kulkee kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa ja konkreettiset poliittiset ratkaisut kunakin aikana tehdään tämän vähäpäästöisyyden tavoitteen mukaisesti

globaalisti katsottuna metsäkadon arvioidaan aiheuttavan noin viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä ja on siinä mielessä myönteistä ja tärkeää että metsäkadon torjunnan osalta myös cancunin ilmastokokouksessa edettiin

suomessa metsänielut ovat merkittävä ja tärkeä kansallinen varanto mutta meidän on pidettävä huolta muun muassa maankäyttöpolitiikkaamme tarkastellen siitä että ne ovat merkittävä varanto myöskin jatkossa

puhemies

lopuksi toteaisin että vaikka ilmastopolitiikan tieteellinen perusta on äärimmäisen vahva niin myös suomessa käydään jatkuvasti epäilevää kansalaiskeskustelua ainakin itse siihen törmään koko ajan itse ilmiöstä

me olemme tälläkin viikolla tehneet täällä eteläisessä suomessa esimerkiksi siuntiossa metso ohjelman puitteissa isoista maa aluekokonaisuuksista erittäin merkittäviä hankintoja joilla pyritään ihan kysyjän mainitsemalla tavalla turvaamaan se että mahdollisimman laaja alaisesti ja monimuotoisesti pystytään erilaisia metsäluonnon ja lajiston tyyppejä saamaan suojelun piiriin

saattaa olla että tässäkin salissa on kansanedustajia jotka eivät usko ja luota siihen että ilmastonmuutos on tosiasia tai että ihmisellä on siinä merkittävä vaikutus

on tärkeä muistaa että jopa silloin jos epäilee koko ilmastonmuutoksen todellisuutta merkittävä osa niistä politiikkatoimenpiteistä joita tehdään on järkeviä joka tapauksessa

aktiivisuus ja maanomistajien kiinnostus on ollut hyvää elikkä ei ole vielä mahdollista sanoa lopullista niistä hehtaareista ja tavoitteiden toteutumisesta ohjelman

uusiutuvan energian työllisyysvaikutukset ja satsaaminen kotimaiseen energiaan ovat hyviä tavoitteita joka tilanteessa puhtaaseen teknologiaan satsaaminen ja sen avaamat vientimahdollisuudet ovat kansakunnan menestykselle tärkeitä joka tapauksessa ja energiatehokkuus on tietysti myöskin kustannuskysymys joten siinä mielessä ilmastopolitiikan takana voi hyvin olla vaikka joitain epäileviä tuomaitakin on ehkä olemassa

olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä että tämänkaltainen toiminta ei lainkaan sovellu itämeren kaltaiselle merialueelle eikä se sovi ollenkaan tämänpäiväiseen ympäristöajatteluun

helcomin piirissä me jatkamme edelleen työtä ihan niin kuin kollega vehviläinen tuossa sanoi että me saisimme kaikki helcomin maat mukaan jotta voisimme ajaa sitten kansainvälisessä merenkulkujärjestössä tätä käymäläjätevesien päästökieltoa itämerellä

myöskin näitä käytännön mahdollisuuksia ja maksupolitiikkaa pitää edelleen jokaisessa itämeren merkittävässä matkustajasatamassa edistää

arvoisa puhemies

todellakin niin kuin kysyjä totesi sinänsä luonnonsuojelulain arvioinnin hyvä tulos oli se että lainsäädäntö on toiminut sillä tavalla kuin sen pitääkin toimia eli se on vahvistanut lajien ja luontotyyppien suojelua suomessa

on tärkeä pohtia nyt kun valmistellaan ympäristönsuojelulain kokonaisuudistusta jonka puolella tämä luvituskysymys on millä tavalla lupaharkinnassa nykyistä paremmin voidaan näitä erityisesti uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä huomioida

sitten erityisen tärkeää on myöskin se että kun meidän suojelualueemme ovat pirstaleisia ja pieniä varsinkin ne jotka on toteutettu metso ohjelman kautta miten voidaan niiden yhdistämistä edesauttaa ja mikä ehkä vielä olennaisempaa tässä arvioinnissa oli yksistään luonnonsuojelualueilla monimuotoisuutta ei voi hoitaa vaan meidän pitää entistä laajemmin erilaisissa maankäyttötarkoituksissa erilaisissa hankkeissa pystyä katsomaan miten ne toteutetaan myös luonnon monimuotoisuusnäkökohdat huomioon ottaen

me olemme toimineet ja toimimme edelleen eu jäsenmaana hyvin aktiivisesti näiden ilmastoneuvottelujen saattamiseksi kunnianhimoiseen ja kattavaan päätökseen

meillä on myöskin tiettyjä sisältökysymyksiä erityisesti metsänieluihin liittyen joissa olemme pyrkineet hyvin aktiivisesti eri eu jäsenmaiden kanssa tekemään työtä

arvoisa puhemies

minä haluan korostaa sitä että suomen keskusta uskoo myös kotona tehtävän työn arvoon erityisesti silloin kun se tapahtuu omien pienten lasten parissa

mehän olemme tällä hallituskaudella tehneet investointeja monitoimialusten öljyntorjuntakapasiteettiin uuden monitoimialuksen hankintaan erilaiseen peruslaivaliikenteen varustukseen öljyntorjunnan osalta ja nyt esimerkiksi öljynsuojamaksuhan on kolminkertaistettu määräajaksi jotta me voimme entisestään vahvistaa tätä öljyntorjuntavalmiutta